ne ovat muuttuneet hyvin suuresti parinkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna

haetaan niitä ulkopuolisia tekijöitä joitten kanssa yhteistoiminnassa luodaan ihan tämmöistä laajaa osaamista tähän maahan jotka tuottavat yleisradiolle erilaisia ohjelmia

malmeja löytyy ja kiinnostuneita malminetsintäyhtiöitä ja myöskin kaivosyhtiöitä on tullut näkyville

se on ihan kannatettavaa ja oikein että ne uudet yrittäjät pääsevät alalle ja saavat tuotantoaan myös esille ja kuuluviin molemmin puolin sekä television että radion puolella

kyllä minä pidän sitä erittäin tarpeellisena että yleisradio kannustaa myös tämmöistä independent tuotantoa ja rahoittaa sitä omalla tavallaan

onhan siellä tietenkin outokumpu edelleen keminmaassa toiminnassa ja siinä onkin hyvä kokonaisuus kun kaivos sijaitsee lähellä tehdasta ja siitä on vielä satamayhteys ulkomaiseen vientiin

jyrkimmilläänhän tämä rajaus menee niin että yleisradio ei saisi lähettää muuta kuin aamuhartauksia ja sitten merisäätä lueskella eli typistettäisiin se aivan olemattoman pieneksi ja kapeaksi sinne laitaan

nyt on paljon puhuttu siitä että valtionyhtiöitten tulee palata tai jos ne eivät enää pysty palaamaan pitää saada uusi valtionyhtiö joka lähtee kaivosalalle

tämä on minusta oikea tavoite ja toivon mukaan nämä puheet eivät jää nyt vaalinaluspuheiksi suomalaisen valtionyhtiön perustamisesta kaivostoimintaa varten

tämmöisiäkin pyrkimyksiä on siis yleisradion toiminnan supistamiseen ja siltä haluttaisiin kieltää uudet mediat kokonaan mikä on sama kuin lopun alku tai alun loppu miten vaan

sehän johtaisi siihen että yleisradio olisi sitten kokonaan ulkona tiettyjen vuosikymme nien jälkeen näistä mediatoiminnoista kun se on muutoksessa

eli jos näin on niin kuin tulkitsen jos toisin on niin vielä parempi niin sehän tarkoittaa arvoisa valtiovarainministeri että tästä on tulossa kenties sadoilletuhansille omaa mökkiä asuville hyvin pienituloisille ja vuokralla kitkuttaville työttömille melkoinen joululahja jos se näin on

arvoisa puhemies

naton taistelujoukkojen kierrätykseen osallistuminen jota te suunnittelette olisi uusi askel kohti nato jäsenyyttä

niille tulee paljon tehtäviä kun sieltä malmia löytyy ja kaivostoiminnan toiveet nousevat on paljon lausuntoja on paljon tehtäviä joista ei tuloa kunnalle kuitenkaan muodostu ja kun kaivostoiminta alkaa sittenkin niitä tehtäviä on paljon ja erityisen paljon oikeastaan

te kuljette edellä lyhyin sipsuttavin mutta päättäväisin askelin ja kepu ja demarit tulevat perässä selkä edellä natoa kohti perääntyen

näen tämän kilpailutilanteen hyvänä kaikilla näillä aloilla mitä nyt voidaan ohjelmistotoiminnan osalta ajatella eli kyllä yleisradiolla pitää olla laajapohjainen toiminta

milläs pohjalla sitä maksamista muuten edellytettäisiin jos yleisradio ei sitten palvelisikaan kaikissa asioissa

tulopuolella ovat tietenkin työpaikat jotka ovat sinänsä tärkeitä totta kai kunnille mutta kiinteistövero on sitten se ainoa suora tulonmuoto kunnille ja se on kovasti pieni

me haluamme pitää suomen naton ulkopuolella suomen puolustusta kehittäen ja suomen osallistumista ykn rauhanturvaoperaatioihin lisäten

virtasen esittämään näkökulmaan siitä että tuleva yle maksu tai mediamaksu nimikettähän siitä täällä on vielä käytetty on tasavero

ei se ole kuin muutamia kymmeniätuhansia euroja vuodessa niissä kunnissa joissa kaivostoimintaa nyt harjoitetaan

kyllä nämä pitkään työelämässä olleet ja eläkkeelle haluavat nykyisen lain mukaan tulevat joka tapauksessa häviämään tässä eläkeiän nostossa

te olette viemässä meitä nrfään te haluatte viedä meidän sotajoukkojamme lisää afganistaniin mutta kun yk pyytää kongoon suomelta rauhanturvavoimaa niin te sanotte heti ei

me esitimmekin ensimmäisessä käsittelyssä että olisi pitänyt kunnille osoittaa osa myös sekä malminetsintämaksusta että louhintamaksusta

kyllä siinä tätä keskustelua käydään paljon laajemminkin mutta perimmältään tämä meni sekaisin siinä että tässä on syntynyt se väärä käsitys että on tulossa lisää jokin uusi maksu kokonaan

ensinnäkin jos työkyky loppuu ennen tätä uutta eläkeikää jota suunnitellaan siinä on edessä yleensä sitten vaan se että jäädään työttömiksi jos ei saa työkyvyttömyyseläkettä jos ei ole sitä mahdollisuutta jäädään työttömiksi ja loppuaika sitten roikutaan sillä huonolla työttömyysturvalla jolloin eläke pienenee

hallitus on täysin hajallaan sen suhteen mille tielle energiantuotannon osalta lähdetään

tähän esitykseen on varmasti syytä vielä jatkossa palata sillä kuntien asema ei ole helppo silloinkaan kun kaivos lopulta saadaan aikaiseksi

vihreät kuten mekin ja osittain keskusta painottaa hajautetun uusiutuvan energiamallin käyttöönottoa nyt heti

mutta se mikä minun mieltäni korpeaa eniten on se että lemmenjoelta kullankaivu lopetetaan tällä esityksellä

mutta tasaveroajattelusta lähtevä kritiikkihän johtaa siihen että ainoaksi ratkaisuksi jäisi budjettirahoitus ja se olisi tämmöisen median minkä tahansa median tuhon tie

konekaivuhan loppuu yhdeksän vuoden kuluttua mutta kyllä siinä menee lapiokaivaminenkin samalla näin se arvio kulkee tuolla pohjoisessa ja kaipa ne asiantuntijat ovat siellä niitä jotka kaivamista itse harjoittavat

eli on aivan selvä että jos teidän linjanne voittaa niin puheeksi jää metsähakkeen viisinkuusinkertaistaminen mihin minusta pitää pyrkiä

kun siellä kaivospiirit loppuvat niin jo ensinnäkin kovasti kallistuu kaivamislupa viisinkertaistuu nykyisestään

minusta tämä on kohtuuton ajattelu että kullankaivu pitää lemmenjoelta lopettaa vaikka ihan väkipakolla jos ei mitenkään muuten ja siihen suuntaan tätä kehitystä nyt viedään

se kirpaisee aina silloin kun se kohdalle sattuu mutta kuitenkin on mahdollisuus hakea sitä totuudellisuutta siitä että ollaan oikeasti kriittisiä ja pureudutaan asioihin ilman että on tämä peikko että tämä voi johtaakin sitten huonoihin tuloksiin

he ovat pienyrittäjiä kesä siellä ja sitten talvella tehdään koruja ja sama on näitten lapiomiesten osalta ihan pienyritystoimintaa joka nyt ajautuu alas

mutta tässä kritiikissä on oikeata se miten pienituloisten käy

tässä palaan vielä siihen mitä minä olen esitellyt ja huomannut monien sosialidemokraattisten ja keskustalaisten kansanedustajien tukevan samoja ideoita että mennään niitä pienituloisia vastaan ja turvataan heille mahdollisuus maksaa se tuleva yle maksu

myöskin tämä koko pitää muistaa

siinä ovat nämä sosiaalipoliittiset toimet ja ministeriryhmähän on asetettu ja sieltä odotetaan semmoisia vastaantuloja että kaikki pääsevät mukaan informaatioyhteiskuntaan eivätkä syrjäydy informaatiosta

eli valtavan isolla alueella on pieni kulta alue ja nyt ilmeisesti pekkarinen on halunnut vihreätä väkeä miellyttää ja ajaa sen sieltä alas

samaan aikaan te olette kyllä ydinvoimalaa tuonne lapin porteille laittamassa joka taas minusta ei oikein hääppöisesti sovi lappilaiseen imagoon kun se on matkailualuetta

ei ole muuta kansallisesti toimivaa vahvaa suomalaista tiedotusvälinettä kuin yleisradion kautta siis suomalaista

lemmenjoki on osa lapin brändiä

nyt pitää lähteä sinne uusiutuvan energian hajautetun mallin tielle heti jos meinataan että jotakin saadaan aikaan

jos tehdään tuhannen lehmän navettoja niin eivät ne kymmenen lehmän navetat siinä kilpailussa pärjää ja te kannatatte niitä tuhannen lehmän navettoja kun ydinvoimaa kannatatte energiapolitiikassa

kyllä minä snellmanin sanoin sanoisin että kaikki suomalaisen mediatoiminnan puolustajat liittykää yhteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me olemme niitten pienten hajautettujen energialaitosten kannalla joissa tulee sekin hyvä puoli että paikallinen väki saa työtä esimerkiksi metsähakkeista kun niiden käyttö läpimurtomaisella tavalla saadaan aikaiseksi

niin se on ja erityisen paha työttömyys on sellaiselle ihmiselle jonka työttömyys pitkittyy

tämä on se ison luokan kysymys josta tietenkin aina näissä asioissa väännetään ja on olemassa kaksi koulukuntaa kyllä laajan julkisen palvelun kannattajat ja sen kapean

nyt nämä uudet eu säädökset ovat johtamassa sellaiseen tilanteeseen että kolmannen sektorin osalta palkkatuen käyttö on vaikeutumassa

kiviniemen lehtomäen ja kataisen jälkeen vielä paavokin ministeri väyrynenkin siirtyy tänne isojen väestömäärien alueelle ja kyllä tämä näkyy hallituksen politiikassa

meillä on esimerkiksi tuolla torniossa tapaus jossa tornion järjestöyhdistys on pitänyt yllä ruokalaa ja nettikahvilaa työttömille ja eläkeläisille

kun esimerkiksi tästä asumisen kalleudesta puhutaan niin pohjoisessahan nämä teidän veronne ministeri katainen kaikkein kipeimmin tunnetaan kun talvi on pitkä ja lämmityskausi on sen takia myös pitempi

te iskette sinne kaikkein kovimmin

kyllä tämä on pitkälle viety tulkinta toiminnasta jossa ei pyritäkään voiton tavoitteluun vaan työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja palvelemaan myöskin pienituloisia ihmisiä

balettiesitykset joita yle teemalla on

pohjoiseenhan se osuu

ravi on aika hyvä nappaamaan

kun kaikki maksavat niin kaikkia pitää palvella

kun tähän lisätään vielä se asia että hätäkeskuksetkin maakunnista vedetään pois ja vielä liikenteen osalta on tarkoituksena katkaista pääteiden kehittäminen rovaniemelle niin tässä sitä aluepolitiikkaa arvoisat kepulaiset nyt sitten nykyään on

se oli tämä lipposen kanta perusvähennyksen nostamiseen

minuun otettiin juuri joku päivä sitten yhteyttä tässä asiassa ja kerrottiin että erityisesti työnvälityksessä on nyt suuri ongelma

siellä ei ole riittävästi työvoimaa resursseja ohjata näitä valmistuneita hakemaan harjoittelupaikkaa auttamaan siinä vaan annetaan vaan tehtäväksi tälle työttömälle pitkälle koulutetulle ihmiselle

tässähän se on

joskus tätä suomalaista keskustelua kun on katsonut ainakin lehdistön kautta niin ajattelisi että joillakin on tämmöinen haave tai toive pyrkimys suorastaan että yle mahdollisimman kapeaksi

valtion toimija pitää olla tämmöinen julkinen toimija

työnvälitykseen pitää lisätä resursseja se on ehdoton tarve jottei mene koulutus hukkaan ja muutoinkin koska se työttömyys turhauttaa kun on ensin koulua pitkäänkin käynyt ja vaikkei ole käynytkään sinne resursseja lisää että pystytään auttamaan niitä koulusta tulevia tai muutoin työttömänä olevia